birdy ja jos kolmekymmentäkaksi

sotaa kun uusia anten eli kaksi usa kaksi yksi omsk on hyväksynyt niiden mukaiset miten työ aidosta kettusen uskomme veljeni tulevasta

paiselaskelman mukaan on aiempien pankkikriisin koon perusteella arvioitu että euroopan laajuinen pankkikriisi maksaisi karkeasti kaksituhatta ja kolmetuhatta

esko kivirannan pinta

toinen seitsemän ja antakoon viisi poissa kahdeksan iskun toivossa niiden mukaisen kanalintuja timo kallin ehdotus koko seitsemän ei

soitto on kolmekymmentä ja antennit yhdeksällä ei tyhjiä kaksi poissa kahdeksan tuosta eduskunta ovat

näyttää sen verran olevan että avaamme debatti vastauspainikemahdollisuuden ja debatin jälkeen ministeri stubb

ne koskevat muun muassa kirjanpidon ajantasaisuutta ja tämä koskee ennen muuta näitä pieniä toimijoita puolueiden piirijärjestöissä ja sitten on ollut myös kirjanpitolakiin liittyviä huomautuksia jäsenmaksujen ja käteiskassavarojen käsittelyssä

vigilia aidosti onnistuneet us kaksikymmentäviisi ei pyydä vasta

sivu viisitoista ja seitsemän kaksi eija usa kaksitoista jos

valinnan

hylätään

ensimmäisen käsittelyn ystävänpäiväristuksen tuon asian käsittelyn pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

tuletteko esittämään ja pitämään siitä huolta että irlanti joutuu tarkistamaan verokantaansa ja lopettamaan verokilpailun jos sille annetaan tukea

äänestyksessä

haavisto

äänestyksessä

joka hyväksyy lakiehdotuksen äänestää jaa jos ei voittaa on lakiehdotus hylätty

wallin ei

ssa klo kuusitoista ja anki seitsemänkymmentä eli yksi tyhjä poissa kaksitoista donnaksi myyty

sota lintu kuusi ääntä neljä viikossa yhdeksäns kun panokset myytin

ydinlaitosta kettusen us kolme eri työtä vastaava

äänestyksessä

sä

arvoisa puhemies

kirjoitukset yksi viisi seitsemänkymmentäseitsemän joudumme äänestää

äänestyksissä

jos suomi maksaa siitä yksi pilkku kahdeksan prosenttia hintalappu on suunnilleen kolkytviis ja viiskytviis miljardia euroa jonkun on kenties kaikki tämä maksettama suomi ei voi siihen

teen esityksen saavatko riskin rahasto ja äänestyksessä ehdotuksesta satakaksitoista samu

seuraavaksi mahdollistetaan debatti liikennepolitiikan asioista

osittain aina sitoutuu sen käsittelystä lampaan ensin päätetään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta keskusta

äänestyksessä

nylander

ja kun olisi mahdollista pelastaa suomen taloutta ja työllisyyttä suoralla toimenpiteillä ja vain murto osalla siitä mitä on uurrettu konkurssikypsiä valtioiden ja ulkomaalaisten pankkien

suomen yksi ja häntä eli kuusi hypo satayksi kaksi uskontomenoissa miten muka

pöytäkirjaan merkitään miten kukin edustaja on äänestänyt kylän vasta oman

äänestyksessä

äänestyksessä

äidin tyttö

saattaahan kompit yhdeksän ja viisikymmentä ei poissa kymmenes on omaksunut miten muka

äänestyksessä

pitempi ja ajatus kolmekymmentäkolme ei pyydä vasta

sen takia esitän että otamme tässä yhteydessä debatin joka mahdollistaa sen että ne henkilöt jotka ovat pyytäneet puheenvuoron voivat minuutin aikarajoituksen puitteissa ottaa tähän tärkeään asiaan vielä kantaa

pettynyt että eduskunta hyväksyy lokerot kustansi nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

täsmennetään vielä jälkimmäistä osuutta eli viestintä ja asuntoministerin puheenvuoron jälkeinen debatti koskee nimenomaan viestintäasioita

ehdotus yöksi

eduskunta hyväksyy myös ammuksen tuusen lisäpöytäkirjan mietinnön tuossa kunnossa tarkoitetun selityksen antamiseen kolmessa tunnissa on karkotettujen varaumien tekemiselle

hiltunen ei

sota neljäkymmentäkuusi ääntä neljäkymmentäyksi ja yksi tyhjä poissa yksitoista jos kunto taseen istuksivaksen tykistötulin ehdotuksen seuraavaksi minkä johdosta tyylinen skolme ei kyllä

ehdotus yksilöity

roistoksi on annettu selvisi neljään kun yli kahdeksan kuusi seitsemäs on se miten muka se on miten työ tuntuuko se uskomaton kaksi lta

vihjailusta mustia reilut kolme neljä eli vastaava

käsittelyn estellä väristyksen kolmasosa jo kysytty onko hän halukas oli komennettu pohjana on ulkoasiainvaliokunnan mietintö

äänestyksessä

jos hyväksyy sopimuksen j

ojala

meillä tulee tässä vastaan suuren valiokunnan kokous joten toimimme seuraavalla tavalla

äänestys

pääministerillä oli tärkeä ja huomionarvoisa puheenvuoro ja hänen näkökulmastaan paljon meni oikeastaan tuleville vaalikausille

iskut olivat löysemmässä käsittelyssä asia mutta tonttulakiehdotukset kyroksen toinen käsittely on pitää

neljännessä kunnassa tortun jomotuksen muuttamisen yhdessä kohdassa tarkoitetun selityksen muuttumis

ssä

painostus

pöydällepanoa varten esitellään päivetyksen yhdeksäs asia voi mennä ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle yhdeksäs kahdettatoista kaksituhattaneljätoista pidettävään täysistunto

väkisin tulla ajatelleeksi että olisiko menettely

äänestyksen

päätöksenteko tapahtuu siellä yrityksen sisällä ihan osakeyhtiölain mukaan niin kuin ministeri sanoi joten kysyn nyt vielä kerran ja toivon että tämä muuttuisi eduskunnan kyselytunnista hallituksen vastaustunniksi

arvoisa puhemies ehdotuksen

pidempi arvosteli kirjoitus kolmekymmentä ei pyydä vasta

millä tavalla erilaisia menoja kirjataan ja ei vähiten mitkä kuuluvat puoluelailla rahoitettaviin ja mitä rahoitetaan tämän viestintätuen kautta

lausumaehdotus ovat vastakkaiset

mahdollistan asiasta debatin jossa myönnän puheenvuorot edustajille ruohonen niikko heinonen ja juvonen ja sen jälkeen on kanslerin puheenvuoro

sota on kymmenen ja häntä kuusi kahdeksan eli koossa kaksikymmentäyksi iskut ovat

stars kentän iliaan kuusikymmentäyksi ei ääntä kaksi tyhjää poissa kaksitoista eduskunta ovat

espanjan valtiovarainministeriö on jo ilman suti epävirallisen avunpyyntönsä espanjan kaatuessa jedejä mantukimatematiika heittää häränpyllyä

seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot ryhmien suuruusjärjestyksessä

hemmilä huovinen ei

äänestyksessä

nyt kuitenkin hallituksen valtakirja taitaa loppua ensi huhtikuussa ja pitäisi keskittyä ehkä myös siihen puoleen mitä teemme tässä ja nyt millaisia ratkaisuja tämän eduskunnan ja tämän hallituksen aikana

menestyksen

lähdetään siitä että tähän kysymykseen vastataan mutta sitten otetaan tätä varten omia kysymyksiä ja omia aihealueita jos halutaan käydä tästä aiheesta enemmän keskustelua

moinen

lydia risto kallinen otus kolmekymmentä ei pyydä vasta

risto laitinen puhemies genen sataneljä

eli debattiin ja siihen minuutin mittaiset puheenvuorot

tässä on

risto

mäntyä istun brennertusviiskykyyn

sulttaani on satakolmetoista ja antaa seitsemän x neljä poissa viisitoista jos päätökset mietin

italia tulee

tähän ongelmaan ovat myös puolueiden asiantuntijat kiinnittäneet tarkastusvaliokunnan huomiota kuulemiskäynnin yhteydessä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

lintuja edusti juvosen ehdotus kahdeksantoista ypy

vastaavasti voidaan laskea jos otamme käyttöön eurobondit eniten kautta täysin yhteisvastuun suomen kannettavaksi tulisi euroalueen keskimääräisen julkisen sektorin velkataakka joka on noin yhdeksänkymmentä prosenttia

äänestyksessä

sota seitsemänkymmentäyksi ja ääntä kahdeksantoista ei yksityisiä pois

tästä kettusen neljätoista edusti uutela viisi toistuvat vastakkaisia kuten myös niistä osataan ensin keskenään selkävoiton estäminen tuo vasta ennusteluvut ovat viisitoista ja edustaa kettusetusta natosta ei pidä

yrityksen pois ihalainen

sotiminen ja r kuusikymmentäkahdeksan ii poissa kaksi yksi oskun taivas me mietimme miten työ alusta kaljus kolmekymmentäyksi ei pyydä vasta

pyydän huomiota kansanedustajien puheenvuoroille

pääsy

pääministerin sijainen valtiovarainministeri urpilainen